keskusta on rääkkylän tiellä elikkä perusturva sosiaali ja terveydenhuolto annetaan vaikka yksityiselle pörssiyhtiölle

mutta on tietysti tärkeätä että kansallisvarallisuutta ei pidä pilkkahintaan hävittää pitää katsoa ennen kaikkea kannattavuus myöskin valtionvelan suhteen

kyllä suomen hallituksella pitää olla suomen maataloustuotannon ja myös turvallisuuden ja luonnonmukaisen tuotannon edellytyksistä vakavampi huoli myös tässä vaiheessa

kuka tahansa voi tuoda miltä tahansa alueelta mille alueelle tai alalle tahansa suomeen työvoimaa kun maassa on työttömyystsunami massiivinen nuorisotyöttömyys

nyt tarvitaan kyllä mutapainijat pois ja tekijät tilalle tämän maan selviytymisessä muuten talouden ja työllisyyden pyörät eivät luo uutta

siis kyllä tältä osin nyt on syytä vakavasti pysähtyä miettimään mikä on nimenomaan tässä ajassa se asenne ja negatiivinen suhtautuminen nimenomaan ihmisten tasa arvoiseen oikeudenmukaiseen asioiden hoitoon

kolme vuotta sitten tässä salissa niin minä kuin muutkin sosialidemokraatit puhuimme eun periaatteiden rikkomisesta ja sen vakavista seuraamuksista

finanssikriisi laukaisi maailmassa avoimemman keskustelun ja toimintatarpeen puuttua harmaan talouden ja talousrikollisuuden puoleen

tämä kannattaa hyvin vakavasti nyt tämän poliittisen ja taloudellisen epävakauden voimistuessa ei pelkästään maan järistessä vaan myös salamoidessa muistaa että tältä osin meidän kansallinen toimintakykymme ja selviytymisemme on muistettava

kreikan sosiaalisen oman puolustautumisen takia sillä tulisi olla mahdollisuus euroalueesta irrottautumiseen ja myös euroalueen oman vakauden takia pitäisi olla mahdollisuus laittaa tällainen maa ulkopuolelle

työsuojelun ja työehtojen valvontaa on tietoisesti heikennetty

arvoisa puhemies

kun kysyin molemmilta ministereiltä ja myös ministeri sirkka liisa anttilalta miten on mahdollista että maa ja metsätalousministeri sallii meidän peruselintarviketuotantoomme liittyvän keskeisen raaka aineen myynnin kadmiumvapaan fosfaatin myynnin hän vastasi kirjalliseen kysymykseen että ei minulta kysynyt kukaan

ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä on erittäin tärkeällä tavalla kiinnitetty huomiota nimenomaan kriisinhallinnan ja nyt ruokakriisin kohteena olevien maiden yhteiskunnallisten olojen perusoikeuksien ja demokratian vahvistamiseen

maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka on nyt voi sanoa onneksi pakosta noussut laajempaan keskusteluun

ei ole näkynyt erityistä aloitteellisuutta

snellmanin päivän juuri mentyä muistuttaa mitä hän totesi

ne ovat sidoksissa myöskin siihen kehitykseen jossa voidaan mennä eteenpäin

äskeinen hallituspuolueen edustaja tunnusti suoraan että tässä on pääkaupunkiseutuun kohdistuva tuottavuusohjelman eräs konkretisointi

järjestäytynyt rikollisuus harmaa talous on pureutumassa talouden hallinnon ja päätöksenteon rakenteisiin euroopan unionissa ja myös suomessa tämä on todellinen vaara

itse asiassa faon ja ykn esitellessä euroopan parlamentin elintarvike ja maatalousuudistuksen tiimoilta tilannetta korostettiin että valitettavan monen kehitysmaan poliittinen johto ei ole sitoutunut myöskään näihin kansainvälisiin toimiin

tämä ei tarkoita sitä etteikö yara hoida vastuitaan ja yritystoimintaansa hyvin mutta kysymys oli tietysti monista muista asioista

kankaanniemi nämähän olivat hyvin voimakkaasti edellisen hallituksen aikana ja meidän eu puheenjohtajuuden agendalla ja muistaakseni kun täällä eduskunnassa puhuin turvapaikkashoppailusta ja ankkurilapsista niin se ei hirveästi herättänyt muuta huomiota kuin muistaakseni muutamalta taholta erovaatimuksen ministerin suuntaan

niin tuhmia me emme täällä ole että kuvittelisimme yhdenkään suurvallan uhraavan yhtäkään penniä tai yhdenkään krenatöörin koipea näin vähäpätöisen maamme puolesta

lähetekeskustelussa ministeri vehviläinen tarkasteli myös näiden eri laitosten henkilöstön kehitystä ja sitä mitä tuottavuusohjelma kokonaisuudessaan siihen saattaa vaikuttaa

itämeren rikkipäästö eli imo homma jossa hallitus ajelehti virkamiehet tekivät sitoumuksia ilman että täällä tiedettiin

sitten olen huolissani siitäkin että keskustan puheenjohtaja sipilä puhuu että stora enso ei ole mikään kansallisesti strateginen yritys

valtiovarainministeriltä haluaisin lähinnä kysyä miten nyt kaikki mahdolliset uudet ratkaisut tehdään niin että eun perussopimuksen säännöksiä noudatetaan tiukasti ja että erillisten valtiosopimusten tai lepsujen tulkintojen nojalla ei jatketa

mutta ei näin tärkeitä asioita kuin kansallista osaamista itämeren suojelua ja näitä kysymyksiä voida edes organisoinnin nimissä sokean juustohöylän alle alistaa

haluan tästä vain vetää sen johtopäätöksen että suomen oman talouden toimintakyky on kyllä ensisijaisesti budjettivallasta vastaavan eduskunnan ja hallituksen yhdessä varmistettava

jopa miljardin euron laskut tulivat meidän vientiteollisuudellemme ja nimenomaan meidän pitkien etäisyyksien maamme metsä ja muulle teollisuudelle

valtiovarainministeri kataisen pöydällä makaa edelleen verotustietojen käyttöönsaanti viranomaisille valtion tukia saavien yritysten verotustiedot ministeri pekkarisen pöydällä rakennuspuolella käännetyn arvonlisäveron asiassa kahden ja puolen vuoden miettimisen jälkeen ministeri katainen vastustettuaan saksan aloitteellisuutta on nyt kääntynyt sitten meidän ed

toinen oli ten t ydinverkon valmistelu

minusta on hyvä että näistä asioista puhutaan koska ne ovat euroopan unionin ministerineuvoston ja eun yhteisten agendojen listalla ja muun muassa lissabonin sopimuksessa on myöskin kiteytetty tämä myöskin meidän puheenjohtajuuskautemme selkeä eurooppalainen yhteinen linjaus että samalla kun edistetään aktiivista työperäistä maahanmuuttoa viiden torjutaan myös määrätietoisesti hesarissa ja annetaan suojelua suojelun tarpeessa oleville niin samalla torjutaan myös määrätietoisesti laitonta maahanmuuttoa ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa

tässä on kysymys nyt isosta asiasta ja tältä osin minä toivon kyllä vielä että vielä ennen ratkaisevaa äänestystä hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä mietitään tai keskustellaan hallituksen kanssa esimerkiksi tämän hallituksen esityksen poistamisesta vielä tässä vaiheessa

edellisen hallituksen kreikka ja ervv ratkaisut ja nykyisen hallituksen kriisinhoidon sitoumukset ovat suurempia kuin yksikään toinen menoerä suomen historiassa

ongelma on vain se ed

tämä osoittaa myöskin globaalin toimimattomuuden ja järjestelmän heikkouden

kokonaan venäjä strategia itäisen ja pohjoisen suomen asemaan liittyvä pohdinta jätettiin tekemättä

minä haluan myöskin korostaa sitä että meidän on tuettava kehitysmaiden sosiaalista kehitystä ja erityisesti todella naistuottajien ja naisten asemaa yleensä yhteiskunnassa

nyt tätä yritetään korjata

me käsittelimme myöskin tätä altia kysymystä ja haluan siltä osin tuoda esille sen että on alkoholiveropäätöksen vaikutuksia koko yhteiskuntaan seurattava tarkasti ja tehtävä sellaisia ratkaisuja jotka edistävät suomen kokonaisetua

on hyvä että lisäbudjetilla tulee myöskin rajaliikenteen sujuvuuteen lisäpanostuksia mutta olisi myös uusien rahoitusmallien pohtimiseksi mietittävä maa ja kaavoitushyötyjen leikkaamista jatkovaiheissa

vuosi sitten sttkn seminaarissa ministeri holmlund kertoi että se ei ole sisäisen turvallisuuden ohjelmassa mukana sen takia kun se on niin laaja käsite piti karsia asioita pois

vaikka suunta on nyt muuttunut on edelleen kyse vakavasta sitoutumisesta jota on arvioitava kriisin etenemisen ja kansallisen selviytymisen näkökulmasta

mutta sen lisäksi myöskin kehitysyhteistyössä ja elintarvikepolitiikassa ja maataloustuotannon tukemisessa on tehtävä täsmäratkaisuja jotta maanomistusolojen ja myöskin erilaisten viljelyn taloudellisten edellytysten osalta päästään etenemään

tämä kuvaa myöskin hänen asennettaan siihen että laittoman työvoiman valvontayksikkö on lakkautettu krpssä ja hänen mukaansa tässä avoimessa tilaisuudessa hän kertoi talousrikostorjunta ei ole mikään olennainen ongelma

tämä kokonaisuus on selkeästi määritelty samoin kuin se erittäin tärkeä asia että ei saa unohtaa eun ja kolmansien maiden eun ulkopuolisten maiden välistä sosiaalista taloudellista ja oikeudellista yhteistyötä että näiden kriisien syihin pakolaisuuden ja turvapaikan hakemisen ja laittoman maahanmuuton erilaisiin taustoihin voidaan kunnolla puuttua

tällä hetkellä me edustamme kyllä sinisilmäisten tasavaltaa

me annamme trukki ja pakettiautorahtauksen jatkua hirmuisilla kansantalouden ja kansanterveyden tuhovaikutuksilla

arvoisa puhemies

suomen vastuut eu tukiratkaisuista ja erityisesti euroopan keskuspankin tekemät velkapapereiden hankinnat ynnä muut niiden välillinen vaikutus suomeen on ehdottomasti selvitettävä

kyllä tässä asiassa pitää pystyä parantamaan vauhtia

valtiovarainvaliokunnan evmää koskevan mietinnön esittelyssä ja keskustelussa viime keskiviikon ja torstain välisenä yönä keskiyö yleensä tuntuu olevan perinne näiden asioiden käsittelyssä mahdollisimman vähän mediaa kiinnostava aihe nämä suomen historian suurimmat taloudelliset sitoumukset edelleen tuntuvat olevan ja silloin ottaa katsoimme että löyly valtiovarainvaliokunta katsoi että hallituksen on syytä kuitenkin arvioida huolellisesti kuinka suuriin sitoumuksiin enimmillään voidaan suostua vaarantamatta suomen luottoluokitusta ja valtion mahdollisuuksia huolehtia velvoitteistaan ja vastuistaan

sitten lisäksi infran osalta on nyt ehdottomasti kasvu ja työllisyyspaketissa katsottava metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä vahvistavat näkökohdat tehtyjen äänekosken varkauden ja kymin hankkeiden osalta

varmasti on syytä katsoa missä määrin jonkun brasilian tuotannon tukeminen on maailman ruokakriisin hoitoa vai olisiko enemmän tuettava perheviljelmiä ja nimenomaan sitä lähituotantoa ja aluerakennetta ja maanomistusta

tämä varjovelkaantuminen ei ole ollut selvästi suomessa esillä ja valtiovarainvaliokunnassa on sosialidemokraattien taholta viime viikolla vaadittu valtiovarainministeriöltä joka ei osannut virkamiestensä toimesta vastata tähän riskiin ja tähän varjovelkaantumisen tasoon nyt selvitys

minusta on erittäin tärkeätä että nuorten kalastusmahdollisuuksia viedään eteenpäin koulujen ja kalastusjärjestöjen yhteistyössä ja maksujärjestelmää helpotetaan esimerkiksi kännykällä päiväkohtaisten lupien oston kautta

ja on erittäin tärkeätä nyt että painotetaan täsmäelvytystä verokannustimia investointien lisäämiseen ja selviytymistä myöskin tulevaisuuden tilanteessa

myöskin näitä ministeri kyllösen valitettavasti eduskunnan kannan vastaisesti tekemiä megarekka asetuksia on nyt kyllä vakavammin seurattava ja valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston esityksestä valtiovarainvaliokunta pitää välttämättömänä että uudistuksen toimeenpanoa seurataan ja että sen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja tienpidon kustannuksiin selvitetään syksyn budjettikäsittelyyn mennessä

me luomme nyt tällä hetkellä maa ja metsätalouspolitiikassa etelä amerikassa miljoonien maattomien asunnottomien kriisiä

joko avata se laajaan lausuntokierrokseen paineitahan oli niin sanotusti löysätä sitä edelleen vaikka se oli jo sinällään niin kuin nytkin olemme huomanneet lainsäädäntönä euroopan liberaaleimpia ulkomaalaislakeja ja silloin valitsin sen linjan että niillä vanhoilla lausunnoilla se annetaan sellaisenaan eduskunnan käsittelyyn jotta ennen eun itälaajenemista suomessa ulkomaalaislainsäädäntö on saatettu ajan tasalle

haluan myös painottaa että nuorten syrjäytymisen ja lapsiperheiden köyhyyden osalta tämä nykyinen tilanne on niin hallituksen kuin opposition rajat ylittävä kansallinen häpeä ja siksi tämän kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentäminen edellyttää työttömien ja työttömien perheiden tukemista ja tässä suhteessa nämä sosiaaliset ulottuvuudet ja ratkaisut näissä hallituksen toimissa ovat niitä joita pitää jatkossa myös painottaa

tämä on todella erittäin tärkeä asia jossa koko ajan talouden toimintakyky pitää turvata myöskin kasvuun

tältä osin haluan myös korostaa sitä että kun eun maatalouspolitiikan tavoitteena on ollut tuotannon alentaminen joudutaan varmasti miettimään myöskin ruokaturvaan ja alueellisen tuotannon säilyttämiseen ja omavaraisuuteen liittyviä kysymyksiä

kyllä valtiovarainministeriön ja suomen hallituksen pitää kartoittaa mikä on riskitaso

suomen valtiontalouden toimintakyky tarvitsee mielestäni perälautaa

on arvioitava ehdoton raja jolla kansallinen pelastusrengas varmistetaan suomen hyvinvoinnin ja keskeisen teollisuutemme ja työllisyytemme turvaavalla tavalla

ilman muuta tämän kansainvälisen viljapörssin paremman hallinnan on oltava myöskin tavoitteena jotta kehitysyhteistyöhön ja ruokakriisiin voidaan puuttua

nyt on selvästi kyllä havaittavissa että nykyhallituksen aikana on voimia jotka haluavat kärjistää vesialueita omistavien ja omistamattomien välistä ristiriitaa ja on osittain tällainen revanssihalu puuttua näihin kalastusoikeuksiin

sillä lainsäädännöllä pärjättiin edellinen kausi keskeisesti johtuen siitä ettei annettu vääriä signaaleja ja että reagoitiin muun muassa turvapaikanhakijoiden käsittelyjen nopeuttamiseen

haluan korostaa myös elintarviketurvallisuutta omavaraisuutta myös sen näkökulman pohjalta että jokaisen eu maan kansalaisen on voitava luottaa ravinnon terveellisyyteen ja tältä osin on kiinnitettävä huomiota muun muassa elintarvikevalvontaan ja sen tehostamiseen niin globaalisti kuin myöskin suomen osalta

zyskowiczin kanssa olemme yhdessä viestittäneet että hallintovaliokunnan on pikaisesti tämä kokonaisuus nyt otettava haltuun

minä ymmärrän että esimerkiksi tämän kansainvälisen kapitalismin ja pääoman kurittaminen ei ole ollut kyllä ehkä perussuomalaisten analyysissä ihan syvimmällä mutta täytyisi kyllä teidänkin nähdä tämän kasinokapitalismin todelliset taustat ja syyt ja tältä osin myöntää että sosialidemokraatit ovat aikaansaaneet tässä selkeästi muutoksen asennoitumisessa

tältä osin pidän erittäin tärkeänä että paitsi että hallitus tässä yhteydessä tämän perälaudan ja suomen selviytymisen näkökulman perusteellisesti arvioi myöskin valtiovallan toimet perusteollisuuden ja metsäteollisuuden toimintaedellytysten vahvistamiseksi käydään nyt määrätietoisesti läpi

eli sen takia minusta on visusti pidettävä huolta siitä että onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeutta ei vaaranneta eikä myöskään sujuvaa läänikohtaista viehekorttimaksujärjestelmää

ministeri itälän jäljiltä perusteettomien turvapaikanhakijoiden käsittely oli puolitoista vuotta ja ulkomaalaisviraston uudistamisprojektilla se saatiin pudotettua kolmeen neljään kuukauteen

hallitus ei ole muuttanut sitä että edelleen vesialueiden omistajille maksetaan onginnasta ja pilkinnästä korvausta vaikka ne ovat ilmaisia jokamiehenoikeuksia

se on itse asiassa hallitusohjelmassa eihän sen pitäisi olla yllätys eduskunnalle mutta ehkä vähän oppositiossakin on huonosti luettu hallitusohjelmaa

ja muun muassa puuttumalla slovakian romanien ynnä muiden turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttöön nopealla käsittelyllä pystyttiin pysäyttämään erittäin suuria laittoman maahanmuuton ja tulon väyliä

minusta on erittäin tärkeätä kyllä nyt välttää se että näitä edellisen hallituksen porvarihallituksen aikaisia kovia arvoja työelämässä viedään ikään kuin ratkaisuina tässä tilanteessa jossa todella koko valtiontalouden ja myös ihmisten sosiaalisen turvallisuuden alla tämä maa järisee vakavasti

eduskunta tunnisti silloin yksimielisesti niin unionin ulkorajoihin liittyvän tarpeen kuin myös sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen liittyvät viranomaisten ja rajavartiolaitoksen erityiset toiminnalliset tarpeet

kiinnitän vain huomion siihen että valitettavan vähälle on unionin liikkuvuuden ja eun sisäisen liikkuvuuden kasvaessa jäänyt lainkäyttöviranomaisten välinen yhteistyönäkökulma ja toimintakyky ja myös mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen mitä jo nykyään lainsäädännössä on

nyt te sitten yritätte kiillottaa kilpeänne kertomalla miten te puututte perusteettomaan laittomaan maahanmuuttoon alaikäisten ankkurilapsi ilmiöön

on muistettava että itse asiassa nuorten usko tulevaisuuteen työmahdollisuudet ja elämän mahdollistava tulopohja on kyllä nyt erittäin tärkeästi nostettu niin kuin hallitusohjelmassakin esille niin että minusta täällä ei pitäisi sitä miettiä

koko ajan te kiinnitätte huomion näihin vakaviin asioihin mutta vielä vakavampia työelämän mustien ja harmaiden markkinoiden jopa työorjuuden ihmiskaupan ilmiöitä te kasvatatte poliittisesti tietoisella tavalla

ja ministeri holmlund sisäministerihän ei tunnetusti puutu toisen tontille ei palomiehissä eikä myöskään sisäisen turvallisuuden turvapaikka tai laittoman maahanmuuton torjunta asioissa

kyllä moni asiantuntija pääosa talous ja työllisyysasiantuntijoista on ollut sitä mieltä että kelamaksun poisto oli hehtaaripyssy paljon tehokkaampaa työllisyyden kannalta olisi ollut täsmäohjata tukia eri investointien energia ynnä muuta

nimittäin on tullut myös esille tässä lupa ja valvontajärjestelmässä kenties jonkun verran semmoista byrokraattista soveltamistilannetta ja muun muassa autoveron osalta nyt erittäin paljon sitä että ihmiset eivät ole huomanneet että perintään liittyen on ollut kovin varhainen kirje ja sen jälkeen ei mitään perintätoimia elikkä myös tätä järjestelmää voisi kehittää

tulin paikalta puhumisen sijasta tänne korokkeelle kuunneltuani työhuoneessani ed

nuorten kannalta on erityisen tärkeätä että näitä vaalitaan kuten myös eläkeläisten oikeuksia tähän tärkeään harrastukseen

tämä on korostanut unionin osalta europolin aseman vahvistamista toisaalta mutta korostanut myöskin rajavalvonnan merkitystä entisestään

tuossa ennen taukoa olleessa koko istunnossa käytiin läpi kalastuslain sisältöä ja niitä periaatteellisia kysymyksiä